kiitos

samalla tavallisten kansalaisten elämä on kreikassa tällä hetkellä tukalaa

kreikan tilannetta on nyt mielestäni käyty juurta jaksaen läpi riittävän monta kertaa joten luulisi jo hallituksen erottavan tosiasiat kaunokuvitelmista

edustaja soini on tukipakettiasiassa ollut oikealla polulla jo pitkään kun taas hallitus pyrkii ateenaan siperian kautta ja kansa maksaa tämän retken kustannukset

hallituksen tulisi vakavasti harkita linjansa muuttamista kreikan pelastusoperaatiossa ja laittaa stoppi tukipaketeille

kreikan talouden elpyminen terveellä tavalla alkaa vasta kun maa saa oman valuutan joka tarjoaa uudenlaisen kasvualustan nykyisen pattitilanteen sijaan

suomen osalta tämä tarkoittaisi takausvastuiden kevenemistä ja meille jäisi voimavaroja keskittyä ratkomaan oman maamme lukuisia ongelmia kuten esimerkiksi sosiaalitukien indeksikorotusten tulevaisuutta

edellä olevan perusteella kannatan edustaja soinin esitystä eli hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

puhdas kotimainen marjatuotanto marjamehut voisi olla yksi tällainen vientituotteenakin loistava

en ole musiikkiterapeutti olen röntgenhoitaja mutta olen tehnyt kymmeniä vuosia musiikin kanssa töitä sairaaloissa palvelutaloissa kehitysvammaisten tilaisuuksissa eri yhteyksissä ja olen huomannut ja todennut sen asian että musiikilla on todella tervehdyttävä ja hyvä vaikutus ihmisiin

tällainen kehitys että me emme tue valtion taholta tällaista terveyden edistämistä on huonoa nimittäin kotimaisen marjan käyttö on ylipäätänsä parempaa kuin yksikään vitamiinipilleri

näin ollen valtiovallan pitäisi kiinnittää huomiota enemmän myös tähän puoleen että se kotimainen tuotanto myös marjatiloilla jatkuisi eikä heidän tarvitsisi laittaa pillejä pussiin

on ollut sellaisiakin tapauksia että on ollut vanhuksia jotka eivät ole puhuneet pitkään aikaan moneen kuukauteen mutta kun heidän kanssaan laulaa tai esittää musiikkia he voivat ruveta yhtäkkiä laulamaan silmä kirkastuu ja se aiheuttaa ja tekee iloisen olotilan

suomessa masentuneiden ja monesta muustakin ongelmasta kärsivien kansalaisten joukko kasvaa ja kasvaa koko ajan valitettavasti

näin ollen kannatan todella lämpimästi edustaja tuupaisen tekemää aloitetta jossa musiikkiterapeuteista tulisi terveydenhuollon ammattihenkilöitä

arvoisa puhemies

jos joku teistä salaisesti tai avoimesti sitä toivoo niin näin ei käy

arvoisa puhemies

hallitus toimii tällä hetkellä kaikin mahdollisin tavoin lain puitteissa tämän ongelman ratkaisemiseksi ja on ajanhukkaa ruveta syyllistämään perussuomalaisia tästäkin pakolaisten suuresta tulvasta ja sen käsittelystä

myös äänestäjien mahdollisuus valita vapaasti kaikista ehdolle asetetuista ehdokkaista heikkenee jos osa ehdokkaista saa esimerkiksi enemmän näkyvyyttä runsaan rahoituksen vuoksi

suuret erot vaaleissa käytettävissä olevan rahoituksen määrässä asettavat erilaisista taloudellisista lähtökohdista tuleville henkilöille erilaiset kynnykset asettua ehdolle vaaleissa

kirjallisen kysymyksen olen tästä tehnyt ja siinä kysyn pitäisikö tämä yläraja asettaa eduskuntavaaleissa ja eurovaaleissa vastausta odottaen kohta

arvoisa puhemies

portugalille suunnatun tukipaketin tuloksista ei ole mielestäni tässä tilanteessa riittäviä takeita

sosiaali ja terveyspalvelut koskettavat jokaista kansalaista ja niiden onnistunut toteuttaminen on yksi hyvinvointivaltion merkittävimpiä mittareita

uudistuksia pitää useimmiten pyrkiä edistämään mutta niistä ei saa tulla pakkomielteenomainen itsetarkoitus eli toisin sanoen olemassa olevaa hyvin toimivaa järjestelmää ei kannata korvata huonommalla

hallitus on tässä suhteessa päättänyt laittaa mutkat suoriksi ja päätynyt pientareen puolelle

hallituksen on tehtävä nykyistä pintapuolista ja huteraa selvitystä tarkempaa tutkimustyötä kuntien omista kannoista sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämiseksi tulevaisuudessa

oudoksun tämän osalta sdpn työtä hallituksessa

vanhuspalvelulain kohdalla henkilöstömitoitukseen ei tullutkaan konkreettista parannusta mikä on ongelmallinen yhtälö kyseisen puolueen kuntavaalihehkutuksen kanssa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt eletään aikoja jolloin suomen terveydenhuollon tulevaisuus ratkotaan

miten julkinen terveydenhuolto suomessa pystyy tarjoamaan kaikille kansalaisillemme yhdenvertaisen hoidon varallisuudesta riippumatta

valtion konkreettinen vaikutuskeino tähän on järjestää enemmän koulutuspaikkoja terveydenhuollon alalle ja miettiä julkisen terveydenhuollon palkkauksen kannustavuutta

itse heitin omassa puheessani muutamat skenaariot koska mielestäni nekin pitää käsitellä mitä mahdollisesti tämä hallituksen esitys voisi tuoda tullessaan

välikysymyskeskustelussa käsittääkseni hallitus vastaa kysymyksiin

kansalaiset varmasti miettivät ja joutuvat arvailemaan käykö sote uudistuksessa samalla tavalla kuin henkilöstömitoituksessa vanhuspalvelulaissa

arvoisa puhemies

heidän kaik kien kunto on jo sillä tolalla että tarvitaan paljon kotiin vietyjä palveluita

henkilöt ovat siinä kunnossa tosiaan että toivoisi ja olen siitä vakuuttunut että myös suomen kansa on ollut jo vuosia sitä mieltä että rahat ja varat kaikkien rintamamiesten ja naisten erittäin hyvään hoivaan ja huolenpitoon löytyisivät

koulurauha on ehdoton edellytys tehokkaan oppimisen ympäristölle

ennen vanhaan kuri ja järjestys kouluissa hoitui karttakepillä mutta vuosien saatossa kurinpidon tehot ovat kadonneet valitettavan paljon

nyt tilanne on vaikeampi talous on niin sanotusti melko kuralla suomessakin mutta nyt ei ole niin suurista rahoista kysymys etteikö tätä asiaa voitaisi hoitaa vielä paremmin

vasta tänä vuonna saatiin vihdoin ja viimein tämä edistysaskel tehtyä että kela ilmoittaa kunnille henkilötiedot ketkä ovat kuntoutukseen ja hoivaan oikeutetut

perustuslakivaliokunnan huomautukset ja lausunnot otan kyllä todella tärkeinä ja otan onkeeni niistä

miksi tähän asiaan ei ole puututtu kunnolla jo aiemmin

aika monta vuotta meni että kuntoutusrahoja jopa palautettiin ja niitä palautetaan vieläkin mutta ne laitetaan uudelleen kiertoon mikä on hyvä asia

onneksi jukka gustafsson nosti asian esille ollessaan ministeri ja avasi pelin häiriökäyttäytymisen kitkemiseksi

ne ovat hyvin vaikuttavia ja ne pitää ottaa huomioon kun annetaan lausuntoja ja laaditaan lakeja

myös veteraanijärjestöjen varoista ollaan montaa mieltä ja kansassa on paljon sellaista mielialaa että veteraanijärjestöt ovat rikkaita mutta kaikkia niitä varoja ei käytetä rintamaveteraanien hyväksi

mahdolliset orastavat ongelmat tulee havaita varhaisessa vaiheessa ja riskiryhmään kuuluville oppilaille pitää tarjota auttavaa kättä välittömästi kun jotain havaitaan

tosiasiassa veteraanijärjestöt melkein poikkeuksetta laittavat varat kotihoitoon ja se on tarkasti laskettu

olen miettinyt mistä kaikesta tällainen häiriökäyttäytyminen saattaisi johtua ja yksi osatekijä voi olla liikkumattomuus

kiitos

tämän päivän nuoret lapset liikkuvat hyvin vähän

totta kai tällaisella nuorella on paljon energiaa paljon virtaa ja usein se voi sitten purkautua tunneilla myös häiriökäyttäytymiseksi

arvoisa puhemies

kannatan edustaja kivelän esitystä

edustaja kontula otti kännykät esille ja antoi oman arvionsa miten kännyköitten kanssa tulisi käyttäytyä koulussa

arvoisa puhemies

kysyisin ministeriltä

käytännössä kännykät voitaisiin kerätä peruskoulussa koulupäivän alkajaisiksi kaappeihin ja luovuttaa ne takaisin oppilaille päivän päätteeksi koska koulumatkalla totta kai kännykkä on myös turvana ja se on hyvin tärkeä kapine silloin

jos teko ei ole kovinkaan vakava niin olisi varmaan hyvä että mahdollinen uhri ja sitten tämä tekijä kohtaisivat ja nuorikin saisi enemmän osviittaa siitä että hän on tehnyt väärin uhria kohtaan

tämä toki edellyttää samalla opettajilta ehdotonta oikeudenmukaisuutta toiminnassaan

myös tämä edustajien mattila ja louhelainen kannanotto koulunkäyntiavustajien merkityksestä menee kyllä minunkin mukanani sivistysvaliokunnalle kiitoksia vinkistä

jos halutaan edistää kansalaisten terveyttä ennaltaehkäisy on ehdottoman tärkeää

nyt ollaan ottamassa edistysaskelia oikeaan suuntaan oppilas ja opiskelijahuoltolain myötä mutta resurssit sen toteuttamiseksi mietityttävät vielä

arvoisa puhemies

kannatan edustaja soinin esittämää epäluottamuslausetta

vanhustenhuollosta tinkiminen on puolestaan nykytilanteessa ongelmallista ja laitospaikkojen vähentäminen on riski laitoshoitoa tarvitsevien vanhusten näkökulmasta

arvoisa puhemies

todella nämä kotiin vietävät palvelut ovat se todella tärkeä pointti ja me emme voi enää odottaa emme yhtään päivää ylimääräistä vaan tarvitaan ripeät teot

omaishoidon merkitys tulee korostumaan vanhusten laitoshoidon paikkojen vähentämisen myötä